tästä pohjimmiltaan on kysymys ja sen täytyy muutaman vuoden päästä sen direktiivin täyttävän raaka aineen vähentää päästöjä vähintään puolet verrattuna vastaavaan fossiiliseen polttoaineeseen

asia

kuinka tässä tilanteessa jollakin voisi olla oikeus määritellä niille joilla on samanlainen oikeus putken laskemiseen kuitenkin jotain korvausta

tämä on perusteltua erityisesti siitä syystä että kuitenkin näissä kiinteistökaupoissa se varallisuus jonka käsittelyssä taikka jonka bisneksessä nämä ammattilaiset tai ei ammattilaiset ovat mukana on tavattoman suuri

senttiäkään ei lisää velkaa ellei kyetä sopimaan radikaaleista toimista työpanoksen lisäämiseksi työurien nostamiseksi ja lisäämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi

me toki toivomme että eussa voisimme nämä suorat toimintatuet ottaa pois mutta suomi ei voi yksipuolisesti sitä tehdä

olen kyllä edustaja mattilan kanssa samaa mieltä siitä että kun näinä aikoina hallitukselta tulee erittäin harvoin ylipäänsä mitään esityksiä tähän saliin olisi todella paikallaan että asianomainen ministeri olisi vastaamassa oman esityksensä esittelystä

tämä ei ole kansainvälisen merioikeus yleisen kaksinaisminen voitosta minun

mieluummin luottaisin sallan päättäjiin ja jyväskylän päättäjiin että he osaavat sellaiset järjestyssäännöt laatia että sen mukaan mennään turvallisissa paikoissa turvallisina aikoina

toimimme yhteistyössä muun euroopan unionin kanssa

onko niin että itse asiassa niitä pykäliä joilla jostakin asiasta säädetään ei haettaisi varta vasten ja nimenomaisesti mahdollisimman monia vaan että ne pelkistäen tunnistaisivat sen asian ytimen johonka lainsäätäjä haluaa puuttua ja sitten sen pykälän perustelut yleisperustelut ja pykäläkohtaiset perustelut antaisivat kuitenkin riittävästi sitten ikään kuin ohjeistusta alemmille säädöksille niitten tekemisille

minä yritän tällä kertoa sen että ei tämä estä sinänsä bioraaka aineen käyttöä on se sitten turvetta tai muuta bioraaka ainetta vaan tämä rajoittaa vain sitä mikä voidaan lukea uusiutuvaksi polttoaineeksi lain tarkoittamassa mielessä

ja niin kuin kaikkialla muuallakin euroopassa on ihan oikein että siellä pitää kansan päättää ketkä laaja alaisten tehtävien hoidosta päättävät

hallitus rakentaa uuden väärän käsityksen sosiaalisesta ja alueellisesta oikeudenmukaisuudesta

myönnän tämän jälkeen

tämäkin seikka huomioon ottaen se ajatus mikä tässä mietinnössä sanotaan jatkossa kenties sataprosenttisesti ammatillinen tutkinto on kyllä asia joka kannattaa hallituksen ottaa ihan vakavasti

vastauspuheenvuorot edustajille

ei senttiäkään lisää ellei kyetä sopimaan konkreettisista rakenteellisista uudistuksista

kun ne olivat pieniä maita niin silloin ajateltiin että antamalla niille mahdollisuus panna asiat kuntoon menemällä tuella mukaan voitaisiin kenties padota ongelman leviäminen muualle

juroja kiiski

konkretia puuttuu

arvoisa puhemies

jos näistä asioista siis työpanoksen radikaalista lisäämisestä ja toisaalta konkreettisista rakenteellisista uudistuksista voidaan sopia suomella on kaikki edellytykset ja pitää olla edellytykset satsata oikein massiivisesti kasvuun

tässä keskustelussa ei ole ollut ryhmäpuheenvuoroja hiihtää myöskään muutoin ole noudatettu periaatetta että kaikki ovat saaneet täytyy ottaa huomioon tämä on erikokoisia ryhmiä

minä olen käynyt katsomassa siellä minä olin yhden päivän siellä paikan päällä ja kyllä se aika järeillä koneilla tapahtuvaa puuhaa on mitä siellä tällä hetkellä tehdään

edustaja ben zyskowicz se on ihan oikein että suurituloisimpien on kannettava nyt esimerkiksi verotuksen kautta suurempi vastuu kuin muiden

ensiksi vettä niin paljon kuin on mahdollista ei juurikaan ja sen jälkeen biouusiutuvia energianlähteitä energiavaihtoehtoja ja niistä puuta ja muuta biomassaa niin paljon kuin suinkin mahdollista ja sitten mihinkä se enää ei riittänyt sen jälkeen katsottiin että tuulivoimalla joka oli sitten seuraavaksi edullisin sitten se lopputavoite toteutetaan

tämähän on selvä mutta siellä on ihan riittävästi omistajia jo tällä hetkellä ja uusia suomalaisia tulee ja ellei tule niin tämä hanke ei saa lupaa mennä eteenpäin

tämä korjaa yhdeltä osaltaan aavistuksen verran sitä vaikeutta joka on kohdattu kun tätä laajakaistastrategiaa käytännössä on toimeenpantu

on erittäin todennäköistä no sanotaan että mahdollista vähintäänkin että irlanti tästä selviää mutta kaikkien maiden kohdalla ei käy tällä tavalla ja ongelmat näiden monien muiden maiden kohdalla pahenevat myös uusien tulokkaitten mitta täällä sairastuvan jonossa näyttää olevan aikamoinen kun siellä on italiaa ja siellä on espanjaakin

ja kasvuun sijoittamisessa ja satsaamisessa tarvitaan sekä valtion omaisuuden myyntiä sieltä voimavaroja että tarvittaessa siinä tilanteessa mutta vain siinä tilanteessa voidaan ottaa velkaa

minä myönnän että tässä on sitten riski ovatko ne alemmat säädökset mitä tällaisten ehkä vähän pelkistetympien pykälien perusteella tehdään aina sitten linjassa sen pääpykälän kanssa

näissä vastauksissa nousi kolme teemaa selvästi esille ensimmäisenä sosiaali ja terveyspalvelut

halusin käyttää tämän puheenvuoron sen takia että olen yhden liiton maakunnan liiton keski suomen liiton valtuuston puheenjohtaja ja siinä ominaisuudessa sekä silloin kun tätä laajakaistastrategiaa pantiin liikkeelle edellisen vaalikauden aikaan olin mukana läheltä seuraamassa sekä ministerinä että sitten sieltä toimeenpanopäästä niitten tavoitteitten asetantaa ja sitä pohdintaa pystytäänkö sillä strategialla mikä valittiin ja siihen liittyvillä säädöksillä turvaamaan nämä palvelut yksityisen asiakkaan kannalta kohtuuhintaisesti eri puolilla suomea ja onko se taakka mikä kunnille tulee maksettavaksi tästä palvelusta kohtuuhintainen

arvoisa puhemies

te puhutte kotimaisen suomalaisen energian puolesta ja se on hyvä että puhutte mutta kun te olitte ministeri te toimitte täsmälleen toisinpäin

jos osallistut suomalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun ja sanot että alueelliset yritystuet pitää ajaa alas ja lopettaa olet jotenkin moderni talouspolitiikan keskustelija

matikainen kallströmiä niin en ole ihan varma kuulenko kaikkien kaivosyhtiöittenkään edustajien puhuvan näin kovasti joidenkin kaivosyhtiöiden kovista intresseistä

mutta jotenkin vain nyt kerta kaikkiaan tuli erityisesti tämän asian yhteydessä mieleen että ei tämä ihan ehkä joka suhteessa kohdallaan ole

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

max planck instituutti yhdessä die welt lehden asiantuntijoitten kanssa teetti tämmöisen selvityksen kovan tason tiedemiesten selvityksen ja yksi sen johtopäätöksistä oli se että siellä ensinnäkin puhutaan tämmöisestä avustusunionista ja viesti oli se että avustusunionilla jatkaminen johtaa ennen pitkää koko euroalueen tuhoon

tämän tuulivoiman edistämisessä otettiin käyttöön syöttötariffijärjestelmä jonka idean ja tukitason maan parhaat asiantuntijat raportillaan ehdottivat ja esittivät

edustaja sasi sanoit viimeisessä virkkeessä sen miten on suomen hallituksen kanta kirjattu

matikainen kallström mitä byrokratiaa on ja mitä vaikeuksia on ymmärtää se että louhintakorvaus kaivannaistoiminnasta määritellään niin kuin se nyt määritellään

me keskustassa kannatamme todella paljon uusiutuvien ja erityisesti biouusiutuvan energian rakentamista niin paljon että teistä kukaan ei ole vastaavaa esittänyt

asia tuli tänne eduskuntaan ja eduskunta hyväksyi tuon silloisen hallituksen esityksen

mutta me tunnustamme sen realiteetin että sähköntuotannon niin suureksi raaka aineeksi minkä verran me sähköä tarvitsemme tuo uusiutuva ei riitä ja siitä syystä me tarvitsemme ylimenokauden ajaksi myös ydinvoimaa

otetaan tässä yhteydessä

samaan aikaan maamme uuden kasvun eväät ovat kuitenkin juuri maakunnissa niiden metsissä pelloilla ja kaivostoiminnassa ja matkailussa muun muassa

tavallaan näitten saksalaisten saksalaiset ovat monessa viisaita oppeja noudattaen paluu tänne velkasaneerauksen tielle ja sitä kautta ratkaisun hakeminen on perusteltua ja paikallaan

arvoisa puhemies

suurikuusikko kittilässä normet iisalmessa ponsse vieremällä honkarakenne karstulassa ovat muutamia esimerkkejä sellaisista toimialoista jotka ovat keskusten ulkopuolella mutta jotka ovat sieltä kyenneet nousemaan omalla toimialallaan maailman suurimpien yritysten joukkoon

yt neuvotteluja kerta toisensa jälkeen väen ulossaneeraamisia sadoin ja jopa tuhansin henkilöin

se kerätään sen takia että on riski että noitten omistajavastuitten jälkeenkin joudutaan rahoittamaan ulkopuolelta ja siihen ulkopuoliseen rahoittamisen operaatioon ey ei ole suomen sotalain tai että suomen hallitus ei ole sanonut ehdottoman kielteistä kantaa

kysymys kuuluu

sellaisia jotka ovat maa alueiltaan erittäin suuria jotka ottavat suuren alueen alleen ja sitten sellaisia alueita jotka eivät tarvitse kovin suurta maa aluetta mutta voivat pieneltäkin alueelta tuottaa aika paljon

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tässä kierteessä ollaan ollaan paljolti siksi että sen työn mitä itella ennen kaikkea viestinvälityksessä tekee kysyntä kerta kaikkiaan vähenee

erittäin todennäköisesti ei

arvoisa puhemies

hyvät hallitusherrat siellä te olette yksityisinä kansalaisina ja poliitikkoina mainiota väkeä

tällä säädöshankkeella on ollut tietysti useita tavoitteita joista keskimmäiseksi talousvaliokunta nostaa tässä mietinnössä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantamisen ja siihen tosiaan sivuja on nyt aika paljon sekä sääntelyn tehostamisen poistamalla ylimääräistä hallinnollista taakkaa

ja minun viestini oli että ehdottoman kielteinen kanta pitää siihen sanoa

arvoisa puhemies

tässä vähenevän kysynnän maastossa samaan aikaan tapahtuu erittäin merkittävä muutos siinä että yksityisiä kermankuorijoita ilmestyy suuriin keskuksiin

ei sen tarvitse kysellä lähteekö se tekemään jälkimarkkinaoperaatiota vai eikö se lähde mutta se sinne lähti nyt sitten ja minunkin mielestäni se on ilman muuta väärin

mitä vielä tulee siihen kuinka paljon tämä korvaus sitten kaikessa on minä uskallan kertoa yhden suuren uuden kaivoksen osalta otetaan nyt esimerkkinä talvivaaran kaivos

näillä perusteilla me lasketimme kuinka paljon talvivaara maksaa vuodessa korvauksia niillä louhintamäärillä mihinkä sen omat arviot louhinnasta päätyisivät ja se on julkinen tieto niin että minä voin sen sen takia mielestäni täällä ihan kertoa

ja se ero ervvhen on siinä että ervvssä kuitenkin siinä ministeri on ihan oikeassa me päätämme aina jokaisesta erästä itse ja vastuut ovat sitten meillä jos tulee ongelmia

ja mitä pitemmälle nämä näitä lupia saavat sitä haasteellisemmaksi käy itellan tehtävän hoitaminen muussa suomessa

se on radikaali muutos

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se julkilausuttu hyvä mitä tällä haetaan yksi niistä harvoista sellaisista vaikka sivuja on paljon on mielestäni tässä ja siihen kyllä joitakin käytännön konsteja keinoja ihan oikein tässä on niihin nyt enemmälti menemättä

kun erityisesti pääministeri kataisen puheita viime päivinä on kuunnellut saa sen vaikutelman että hallitus sen yhdeksäntoista ministeriä jotka lähtivät yhteiselle taipaleelle ja joista muutaman päivän päästä on kahdeksan ministeriä jäljellä että tämä rippeiksi rapistunut hallitus olisi ihan oikein tehnyt työnsä saanut loistavan jäljen ja tuloksen kaikesta tekemästään aikaiseksi ja että se nyt joutaa levolle tai nyt joutaa näiltä kinkereiltä siirtymään seuraaviin torikokouksiin

olen ollut suomen euhun liittymisestä lähtien euroopan unionin jäsenyyden kannalla sen kehittämisessä nimenomaan itsenäisten valtioitten pohjalta

mutta se minun toivoni liittyy siihen että keskustalle kaikki tämä antaa erinomaiset mahdollisuudet uuteen nousuun siitä nöyryytyksestä minkä vaaleissa koimme

ja nyt hallituksen puolelta varapääministeri ministeri soini

no talvivaaran kaivoksesta puolet on yhtiö ostanut lunastanut itselleen ja toinen puoli maa alueesta on nyt sitten sitä mistä se joutuu tätä korvausta maksamaan

hän jätti äsken mainitsematta että silloin ahon hallituksen aikana se olin minä jonka esityksestä tämä pelastusopisto tosiaan siirrettiin eräiden toisten sosialidemokraattienkin hyvin vahvasti kannattamalla tavalla kuopioon nimeämättä nyt yhtään sellaista kansanedustajaa esimerkiksi tästä salista jotka olivat kanssani tuossa vaiheessa samaa mieltä

näinkö se ovi avataan kermankuorijoille ja näinkö itella ja sen henkilöstö sysätään syrjään ja näinkö syrjäalueiden postipalveluiden tarvitsijat joutuvat tavallaan maksamaan siitä että kermankuorijat ilmestyvät kuvaan

siirrymme puhujalistaan

arvoisa puhemies

kansallisen sääntelymme kilpailukykyisyys ja arvopaperimarkkinoiden säilyminen aktiivisena edellyttävät että tämä kansallinen sääntelymme pysyy kansainvälisessä kehityksessä mukana

osin sen takia että niin paljon sellaisia ihmisiä jotka ovat periaatteessa työiässä mutta eivät ole enää työmarkkinoiden käytössä on aiemmin kerrotulla tavalla siirtynyt syystä taikka toisesta kokonaan pois työmarkkinoiden käytöstä